elinkeinoelämän kuljetusten ja liikenneturvallisuuden täsmäpanostuksia perinteisesti jatketaan

myöskin tulee selvittää yksityis ja metsäteiden tukijärjestelmät kokonaisuutena kestävän metsätalouden rahoituslain ja yksityistiejärjestelmän yhteensovituksessa

minä uskon että muun muassa hätäkeskusten toimintavarmuudesta ja rahoituksesta saadaan pian ensi vuonna kriisikeskustelua aikaiseksi toisin kuin sinisilmäisesti monet uskovat

tälle vuodelle jo valtiovarainvaliokunta edellytti poliisin hallintorakenneuudistuksen painopisteiden oikeellisuuden arviointia

näin ei tehty vaan kiirehdittiin paateron palatsin rakentamisessa eteenpäin uuteen vaiheeseen

valiokunta on edelleen käynyt neuvotteluja ja keskustellut kaikista tavoista niin että tämä tärkeä hanke myöskin lähtisi vielä tämän hallituksen aikana liikkeelle

tältä osin esimerkiksi on erittäin hyvä että sosialidemokraattien vaatimus johti nyt selvitysmies kari salmen työhön ja valtiovarainvaliokunta edellyttää että tässä on myös kenttätyötä tekevien poliisien paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin näkökulma otettava huomioon eikä uskottava siinäkään nyt ihan kaikkea mitä poliisihallinnosta selvitetään

pisara hankettakaan ei voi tarkastella ratapätkänä vaan se on nimenomaan koko yhdyskuntarakenteeseen ulottuva vaikutuksiltaan

poliisien poistuma ylittää valmistuvien poliisimiesten määrän

hallitusohjelma ei lähtenyt poliisimiesten määrän vähentymisestä

tämä on sisäministerin osalta nyt aika lailla tärkeä kommentoitava asia suhteessa valtiovarainvaliokunnan huoleen

myöskin ten t järjestelmän rahoituksen ja pohjoisetelä suuntaisen järjestelmän normaalin kehittämisen osalta edellytetään että niihin kiinnitetään paremmin huomiota

jäi tuossa vähän vaivaamaan pitäisikö irlanti asiatkin lykätä että saataisiin tämä käsiteltyä tässä talossa että alkaa löytyä asioille vielä suurempia tärkeysjärjestyksiä

mutta täytyy nyt puolustaa vähän hallituksen esitystä nimittäin tämähän nyt olisi kaiken huippu jos valtion metsien ja valtion metsäomaisuuden tällaista puuhuollon vakaustekijää vielä heikennettäisiin

edunvalvontaa nimenomaan kansalaisten edun ja tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen muun muassa pohjoisten alueiden liikennepolitiikassa on tultava paremmin esille

kysymyshän on siitä että jos valtion metsät eivät olisi kilpailukykyisiä tässä mielessä kuin nyt pyritään energiapuun raaka ainetta turvaamaan niin silloinhan oltaisiin kantohintapolitiikan välineeksi tämäkin tekemässä

valtiovarainvaliokunta korostaa että maakuntien ja elinkeinoelämän ja alueen yritysten tulee sitoutua lentoliikenteen kustannuksiin mutta myös valtion tulee luoda kansallisesti sellaiset olosuhteet joissa kannattavan ja toimivan kotimaan lentoliikenteen kehittäminen on mahdollista

tässä suhteessa on tärkeätä että nyt poikkihallinnollisesti liikenne ja viestintäministeriö yhdessä valtiovarainministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön sekä yritysten ja alueiden kanssa löytäisi ne toimenpiteet joilla luodaan edellytyksiä kotimaan kentille suuntautuvan lentoliikenteen kehittämiseen jotta se tukee aiempaa paremmin alueiden saavutettavuutta kansainvälisen vientiteollisuuden toimintamahdollisuuksia ja matkailun kehittämistä

valtiovarainvaliokunta toteaa että vuodenvaihteessa valmistuvan lentoliikennestrategian pohjalta tehtävät ratkaisut on tehtävä vasta edellä mainitun selvitystyön jälkeen jotta varmistetaan nimenomaan meidän kansallisten keskeisesti toimivien yritysten pysyminen suomessa eikä toiminta siirry ulkomailla oleviin toimipaikkoihin

on ihan selvää että meillä pitää olla vahvemmat työkalupakit keihäänkärkien energiateollisuuden ja myös riskirahoituksen järjestämiseksi ja kyllä tässä kansallinen asia on varmistaa että meidän keskeinen vientiteollisuutemme on kilpailukykyistä ja että se voi kehittyä

herra puhemies

haluan lopuksi kiittää valtiovarainvaliokunnan liikennejaostoa pitkästä ja hyvästä yhteistyöstä koko valtiovarainvaliokunnan hallitusvastaavia ja ministereitä tästä budjetin valmistelusyksystä

suomihan on ollut tähän asti voi sanoa ennen tätä hallitusta varsin sitoutunut eun peruslinjaan että samalla kun tuetaan aktiivisempaa työperäistä maahanmuuttoa on laitonta maahanmuuttoa ja siihen liittyvää ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa määrätietoisesti torjuttava

esimerkiksi sanomapainon ja monen muun johto ihmettelee että on merkillistä että jollain yrityksellä on varaa yhtäkkiä kannattavaa tuotantoa vaan lopettaa ja ilmoittaa

ja myös linjauksena ministerineuvostoissa suomen kanta oli aina se että määrällinen ja laadullinen maahanmuutto on pidettävä kansallisissa käsissä ja kotouttamistoimet pitää turvata ja toisaalta laillista ja laitonta maahanmuuttoa on tarkasteltava erillisenä kysymyksenä

vähittäiskaupan ohjauksesta ja laajemmin alueiden käyttöperiaatteista tarvitaan kyllä vielä syvällisempää keskustelua kuin nyt on käyty erityisesti myöskin kuntien elinkeinopoliittisten kehittämisedellytysten näkökulmasta koska kaavoitus on tietysti elinkeinopolitiikan yksi osa

tältä osin suomihan tuli jopa ennen perustajamaita mukaan prumin sopimukseen jolla vahvistettiin rajat ylittävän rikollisuuden terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjunta

tämä ei ole ollut muotiasia nykyhallituksessa johtuen ministerien thors ja brax voimakkaasta vastustuksesta silloin täällä eduskunnassa

nythän tässä on syntynyt selkeästi ristiriitoja kunnan maakunnan ja toisaalta ministeriöiden välille

toisaalta pitää myöskin pystyä tekemään merkittäviä tilaratkaisuja kuten kuopion ikea joka on hyvä esimerkki nimenomaan kasvu ja kehityskäytävän eli viitostien hyödyntämisen näkökulmista

herra puhemies

tämä on ekoterrorismia lähentelevä ilmiö joka on kohdistunut laillisen ammatin harjoittajiin ja nykyään myöskin erittäin voimakkaasti turkisliikkeisiin liikkeenharjoittajien kotirauhaan erittäin rajusti

tämän tyyppistä ylimaakunnallista ja ylikunnallista vaikutusta pitää pystyä arvioimaan ja luoda sille myöskin esimerkiksi matkailuteollisuuden kehittämiselle edellytyksiä

unioni kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan jolla pyritään kaikissa vaiheissa varmistamaan muuttovirtojen tehokas hallinta jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu sekä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan ehkäiseminen ja tehostettu torjunta

aikoinaan tämä ilmeni muun muassa karttulan eläintutkimusasemalla henkilökunnan kotirauhan rikkomisena todella vakavien myös perheenjäsenten henkisten kärsimysten muodossa

samoin siinä todetaan miten laiton maahanmuutto ja luvaton oleskelu laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistaminen ja palauttaminen mukaan luettuna on toimintamuoto ja ihmiskaupan erityisesti nais ja lapsikaupan torjunta

minä muistan itse valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtajana miten ison ompun ynnä muun jälkeen tulivat kuntien edustajat vaatimaan valtiolta liikennepanostuksia

se vaatii myös tutkinnassa parempaa panostusta

tämä jälkimmäinen useasti tahdotaan unohtaa

se on kansainvälistä rikollisuutta

tältä osin olen hyvin surullisena katsonut kyllä tämän asian hallintaa lainsäädännön puolella siitä huolimatta että slovenia puheenjohtajakaudellaan samoin kuin ranska hyvin vahvasti korostivat näitä samoja arvoja myös käytännön ministerineuvoston työssä

ministeri kyllösen puolella on todella nyt tärkeätä painottaa myös että samoin eduskunta pitää välttämättömänä arktisen ja venäjä strategian osalta että meidän on kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta pystyttävä voimakkaampiin vipuvarsiin voimakkaammin ennakoimaan sitä mitä on tapahtumassa ja erityisesti eu puolella on kyettävä myös eun oman intressin näkökulmasta kytkemään laajempiin rajat ylittäviin järjestelmiin ja rajat ylittävän verkoston rakentamiseen myös eu suomen suunnalla

tässä suhteessa toivoisin että sisäministeriö ei lakkauta sitä aikoinaan länsi suomen läänin poliisijohdon alaisuuteen myös illegaalitoiminnan tutkintaan perustettua ryhmää jonka aikoinani sinne perustin

on tunnustettava että kunta ja maakuntarajat eivät vastaa toiminnallisia tarpeita tällä hetkellä ja siksi tarvitaan ehdottomasti laajempaa ylimaakunnallista tarkastelua tältä osin näissä merkittävimmissä hankkeissa

korostettiin muun muassa sitä että on hyvin tärkeätä katsoa ne periaatteet joilla jäsenvaltiot eri perusteilla antavat oleskeluoikeuden koska kyseessä on tietysti yhteisön politiikan osa

itse asiassa tietysti maakuntajakoa tulisi ehdottomasti myöskin päivittää

voi sanoa että hallintovaliokunnan mietintö kyllä muistutti enemmän lähetekeskustelun kritiikkipuheenvuoroa kuin hallituksen esitystä ja hyvä näin

hallintovaliokunta myöskin edellytti silloin näihin ikämääritystä ja perhesuhteita koskevien väärien tietojen ja kasvattilapsien ynnä muiden nimenomaan laittomaan maahanmuutto ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöön liittyvien asioiden parempaa hallintaa

on muistettava että meidän tarvitsema työperäisen maahanmuuton hyväksyttävyys on myös siitä kiinni että kansalaiset voivat luottaa siihen että turvapaikkajärjestelmä toimii hyvin ja ettei sitä voida käyttää väärin

se on myöskin suojelua tarvitsevien ihmisten kannalta erittäin tärkeätä että ratkaisut tehdään nopeasti ja että perusteltu suoja saadaan sitä tarvitseville

tällä tarkoitan nyt nimenomaan sitä että samalla kun nyt tehdään kiitos tämän hyvän prosessin korjauksia ulkomaalaislakiin tähän jää kaksi erittäin vakavaa konkreettista väärää totta kai poliittiseen tahtoon liittyvää signaalia

eli hallitus tietoisesti on nyt lieventämässä saatavuusharkintaa eli työvoiman saatavuuteen liittyvää harkintaa

vastauspuheenvuorot edustajille rajamäki ja kyllönen ja sen jakelustellen vilkunansa niin haluaisi mennä arvoisa rouva puhemies

nämä ovat aika vakavia kysymyksiä myös tämän järjestelmän kannalta ja ilman muuta johtavat voimakkaaseen signaaliin että ei tarvitse ulkomailta tulevan suomen kaikkia työlupakäytäntöjen mukaisia menettelyjä kyllä ottaa huomioon riittää kun ilmoittautuu täällä sopivassa paikassa ja ilmoittaa hakevansa turvapaikkaa

kyllä aika hämmentynyt olen kun yleisesti on tunnustettu itä ja pohjois suomessa että metsähallitus on ollut erittäin keskeinen vakaa työllistäjä itäisen ja pohjoisen suomen kehityksen kannalta erittäin tärkeä myös luontopalvelujen osalta jotka nyt ovat uhattuina hallituksen budjettileikkauksessa

minä vetoan nyt että vaikka tässä näkyy varmaan se että sinisilmäiset vihreät arvot ja kovat harmaat markkinavoimat ovat löytäneet toisensa halpatyömarkkinoiden rakentamisessa niin hallituspuolueiden puolella tätä asiaa vielä käydään läpi

kyllä minä toivoisin että näin keskeisessä asiassa ei todella kyseenalaistettaisi metsähallituksen ja valtion maiden merkitystä puuhuollon ja vakaan kehityksen kannalta myös teollisuuden toimintaedellytysten kannalta

toinen asia on se että ministeri thors on onnistunut vetämään pois tiukennukset yhteisen eurooppalaisen perheenyhdistämisdirektiivin linjasta

yhteinen eurooppalainen käytäntö turvapaikkapolitiikassa on että ankkurilapsikysymykseen vastataan monella tavalla selvittämällä lasten matkat ja taustat koska näihin liittyvät ne suurimmat riskit ihmiskaupasta pahimmillaan elinkaupasta joten näissä asioissa pitää viranomaisten olla hyvin herkkiä

kun kuukauden puolentoista kuukauden jälkeen jo tehdään perheenyhdistämisanomus niin tämä toiminta on todella hallitsematonta ja vetoan kyllä tässä nyt siihen että ehdottomasti tältä osin tehdään korjaava toimenpide hallintovaliokunnan käsittelyssä

käsittääkseni tanskassa suunnitellaan jo integraatiotestiä muun muassa ylipäänsä näiden perheenyhdistämisasioiden osalta puhumattakaan siitä että norjan hollannin ja monen muun maan käytännöt ovat todella sellaisia että estetään paremmin väärinkäyttö perheenyhdistämis ja turvapaikkajärjestelmässä

nyt tältä osin on erittäin tärkeätä että käsittelyt siis nopeutetaan ja vielä käydään läpi nämä turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöön liittyvät mahdollisuudet

siellä ovat meidänkin puheenjohtajuusajan laajennetun yhteisvastuun periaatteet joissa nimenomaan korostuu muun muassa laittoman maahanmuuton torjunta ja vedotaan jäsenvaltioiden toimintatapoihin että noudatetaan eun menettelytapoja läpinäkyvästi rekisteröiden ja että sitten yhteisvastuullisesti myöskin osallistumme maahanmuuton kustannuksiin niiden maiden osalta joihin kohdistuu kovempi paine

tärkeintä on että kolmansien maiden kanssa tehostetaan yhteistyötä sosiaalisten taloudellisten ja oikeudellisten olojen parantamiseksi ja siviilikriisinhallinnan kautta vahvistetaan suomen toimintaa

minusta se pitää nyt tietysti katsoa niin että se on ministerin aikatauluun sopiva mutta haluan korostaa että tämä on ehdottoman tärkeää

kiintiöpakolaisten osalta haluaisin herra puhemies vielä sanoa sen että on vastuullista että suomi ottaessaan kiintiöpakolaisia varmistaa että näiden suojelun tarpeessa olevien ihmisten osalta kotouttamistoimet voidaan hoitaa vastuullisesti ja oikein

olisin tietysti toivonut kun ministeri on muuttanut aikatauluaan että nyt olisi voitu jatkaa mutta en voi siis käyttää puheenvuoroani vaan palaan siihen mahdollisesti myöhemmin

ei voida toimia niin että otetaan maahan tietämättä sijoituspaikkaa ja kuntapaikkaa ja kotouttamistoimia

nyt meillä on sillä tavalla että ellei nyt eduskunta puutu niin tämän hallituksen esityksen mukaan myöskin perheiden yhdistämistilanne tapahtuu niin että henkilö jolle ei ole mitään kotouttamistoimia tehty on vastaanottokeskuksessa jättää perheenyhdistämisanomuksen ja alkaa perheenyhdistäminen ilman että on minkäänlaisia kotouttamistoimia tai kyseisen henkilön asemaan liittyviä ratkaisuja tehty

ei uskoisi että saman puolueen taholta vietiin meidän sokerikiintiömme maitokiintiöt kansallisesti myytiin kotimainen lannoiteteollisuus pilkkahintaan yaralle ja kaiken lisäksi luopujien bonuksilla te tuette kyllä luopujia mutta aktiiviviljelijät eivät saa edullista lisämaata ja ovat jatkuvasti vaikeuksissa

puuhuollosta te puhutte mutta käytännössä te ette kanna lainkaan huolta metsäteollisuuden puuhuollosta

nyt on mahdollisuus tällä hallituspohjalla tarkastella laajemmin ilman tällaista yhden puolueen suppeata monopolilähestymistapaa koko meille elintärkeän maaseudun ja maa ja metsätalouden selviytymistä

ei olisi uskonut että niin oikeassa hän oli sen epävakauden kasvun osalta mitä talous ja turvallisuus kansainvälisesti tänä päivänä edustaa

me tarvitsemme talouden ja kriisinhallinnan parempaa järjestelyä pankkiveroa euroalueelle ja kattavaa rahoitusmarkkinaveroa sekä myös rajat ylittävän rahaliikenteen ja myös harmaan talouden parempaa hallintaa

itse asiassa nyt säätelemättömät markkinavoimat maksattavat sadoilla miljoonilla syyttömillä tätä erittäin raskasta laskua

suomen osalta euro merkitsi ja tuki kasvua ja työllisyyttä alhaista ja ennakoitavissa olevaa korkokehitystä

toisaalta euroon liittyi alusta lähtien myöskin epäsymmetristen syklien ja vaikutusten välttäminen

tämähän oli eräs syy minkä takia rakennettiin emu puskurit työeläke ja työttömyysturvajärjestelmään

myöskin velkarahalla on suomen talouden osalta pystyttävä ensi vuonna etenemään

silloinkin tuettiin vastikkeetta pankkeja silloin suomalaisia pankkeja

sauli niinistökin toivoi pääministeri aholta vahvempaa otetta nimenomaan tukien kontrollin osalta jälleen eräs yhtymäkohta sosialidemokraattien ja niinistön suhteen

itse asiassa tältä osin on vakavalla tavalla palattava siihen että tämä porvarihallitus on käyttämässä meidän velka ja verorahoja nyt vastikkeetta ja veronmaksajien etua varmistamatta kreikan pankkikriisiin

ensisijaisia luottoja ei ole varmistettu

ja edelleen muiden euromaiden pois jäädessä suomen osuus saattaa kasvaa ja brittipankkien ja ruotsin pankkien ja euroalueen ulkopuolisten pankkien vastuita hoidetaan

myös maan oman valuutan puolustamisen ja maan talouden puolustamisen näkökulmasta pitäisi olla mahdollisuus helposti irrottautua euroalueesta

muilla pitää olla myöskin euroalueen suojelemiseksi mahdollisuus erottaa valuuttaunionista maa joka ei täytä kriteereitä

edelleen että hallitus toimii niin että pankit ja muut rahoituslaitokset kantavat oman vastuunsa kreikan lainajärjestelystä saksassa omaksutun käytännön mukaisesti

edelleen että hallitus asettaa kreikan lainan ehdoksi sen että tilastojen väärentämiseen syyllistyneet asetetaan vastuuseen omista toimistaan

arvoisa puhemies

puhemies

tässä kokonaisuudessa on jäänyt vähemmälle tietysti se mitä ympäristössämme tapahtuu

se on nyt kuitattu aika kevyesti täällä opposition erityisesti puheenjohtaja sipilän taholta tupakkaveroasialla

pari päivää sitten keskustan puheenjohtaja esitti että asia hoidetaan myymällä solidium eli kaikki valtionyhtiöt tuosta noin vain pilkkahintaan alennusmyynnillä

kyllä on todella näin että tässä tilanteessa on aika lailla keskeistä tehdä arvojen mukaiset valinnat koska maa tulee järisemään talouden ja työllisyyden perustan alla erittäin kovasti

tältä osin on tietysti niin että nyt toimintaympäristössä on isoja muutoksia ja tietysti tässä on markkinavoimille osoittamisen pohjalta tätä leikataan leikataan linjaa ja kieltämättä ehkä vähän syvällisempää pohdintaa kokonaisuudesta olisi vaadittu

herra puhemies

silloin on kysymys siitä millä myös sosiaalisesti tämä maa selviää ja silloin on kysymys myös siitä että veronmaksukyvyn mukainen oikeudenmukaisuus on tärkeätä myös verorasituksen rakentamisessa ja jakamisessa

puhemies

venäjän talouden vaikutukset bruttokansantuotteeseen voivat olla jopa prosentin luokkaa näiden leikkausten lisäksi ja sitten tietysti eun kriisinhallintamekanismista valtiontalouden kestävyydelle ja hyvinvointivaltion rahoitukselle on myöskin mahdollista koitua uhkia

ensinnäkin ed

pulliaisen asiantuntevan kuvauksen pohjalta on todettava että meillä myöskin suomessa on syytä pysähtyä peilin eteen

tässä suhteessa kaipaisin semmoista oikeata isänmaallisuuden henkeä että myöskin ne jotka niitä suuria tuloja saavat ja ovat saaneet yhteiskunnallisesti vastuullisia tehtäviä muistaisivat vastuunsa isänmaata ja sen taloudellista tilannetta kohtaan

nimittäin myös venäjän hallinnon taholta ja hallituksen taholta on aiheellisesti kritisoitu suomea kyvyttömyydestä vaikuttaa myös venäjän valtion selkeisiin väärinkäytöksiin venäjän valtion kokemiin menetyksiin

tätä mahdollista palvelualojen syöksykierrettä ja työttömyyttä lisäävää vaikutusta on hallituksen kyettävä ennakoimaan koska olemme varsin arvaamattomassa tilanteessa globaalisti ja myös suomen talouden kannalta

nyt on vaarana se kun uusiutuvaa energiaa halutaan viedä eteenpäin meillä on hyvää teknologiaa jota pitää tukea ja viedä eteenpäin että paitsi että metsäteollisuuden luottamus kataisen kelahutaisun jälkihoitoon energiaverotukseen ja tähän menee niin meillä myöskin kärsitään erittäin vakavasti teidän tekemienne metsäteollisuuden veronkorotusten takia kuitupuun saatavuuteen liittyvän epävarmuuden takia

tässä suhteessa on kyllä myöskin arvoja mietittävä siinä onko oikein että tässä tilanteessa jossa olemme pääomatulot ovat etuoikeutettuja että ne eivät vaikuta sosiaalisten etuuksien heikentämiseen niin kuin pienet eläkkeet ja palkkatulot vaikuttavat

tässä suhteessa on erittäin tärkeätä mitä ministeri totesi että yhdessä venäjän hallituksen kanssa myös toimitaan tulliyhteistyön ja tulliväärinkäytösten suhteen

se on selvää että valtiontalouden vakauttamiseksi oli tehtävä jotain koska emme todella kaipaa tänne eun vakaus ja kasvusopimuksen mukaisesti berlusconin entisiä virkamiehiä tekemään tämän emmekä tulevan hallituksen budjettivaltaan kuuluvia valtiontalouden vakauttamistoimia

tähän ed

pulliaisen äskeiseen kuvaukseen kaksoislaskutuksesta liittyen myöskin joitakin aikoja sitten ja varmaan edelleenkin tosin puuta tuodaan hyvin vähän enää mutta aikoinaan verottajan tullin ja poliisin havainnot puukaupan osalta toivat esille myöskin sellaisia havaintoja että tuotiin puuta jonka alkuperä oli laiton

tämäntyyppinen keskustelu valitettavasti ei ole edennyt johtuen siitä että sosialidemokraattien voima ei veropolitiikan sisältöön riitä

syrjäytymisen konkreettista torjuntaa minusta edustaa oppivelvollisuusiän nosto ja oli hyvin tärkeää että sdp kykeni pitämään kiinni periaatteesta että alvia ei nosteta ruoalle ja lääkkeille ja pidän hyvänä myös sitä että hallituksessa oli kykyä ja voimaa viedä nyt vihdoin läpi toimeentulotuen siirto kelalle

mutta arvonlisäveroa emme todella rakasta koska se on jakovero ja sillä on sosiaalisesti kielteisiä vaikutuksia ja se on sellainen hehtaaripyssy jolla ei myöskään työllisyyttä oikealla tavalla viedä eteenpäin

osa venäjältä tuotavasta puusta oli joko peräisin laittomilta hakkuualueilta taikka toisaalta tehdyistä hakkuista varastettua puuta ja puu toimitettiin viralliselle luvalliselle hakkuualueelle missä puun alkuperä hävitettiin ja sitten rahanpesun tapaan voidaan puhua puunpesusta